kalliomäen hyvään puheenvuoroon siitä että tarvitaan laajaa keskustelua ja yritysjohdon ja työntekijöitten yhteistä osallistumista siihen miten tästä talouden alamäestä selvitään

hallitus näin ollen tulee esittämään yhtiökokouksissa että näistä hallintoneuvostoista fortumissa ja neste oilissa luovutaan ja tilalle tulevat neuvottelukunnat koska niin kuin sanottu hallintoneuvostolla ei voi olla semmoista valvovaa roolia mikä tässä on keskustelussa ollut

neuvottelukuntien tehtävä on toimia yhtiön johdon apuna tuoda niitä odotuksia ja ideoita siihen yhtiön kehittämiseen mutta semmoista valvovaa roolia mitä hallintoneuvostoilla on oletettu olevan näillä neuvottelukunnilla ei ole olemassa

arvoisa puhemies

aivan kuten edustaja totesi näitä koptereita käytetään jo virka aputehtäviin ja niillä on jo pelastettu ihmishenkiä mikä on ollut alkuperäinen tarkoituskin

arvoisa puhemies

tuulivoimalla on hyvin tärkeä rooli suomen uusiutuvan energian edistämisessä ja sain edeltäjältäni jonka nimen jätän nyt ajan voittamiseksi mainitsematta käsiini tilanteen jossa tuulivoimassa oli tehty merkittäviä tavoitteita mutta sen rakentaminen erilaisten hallinnollisten esteitten tähden oli jumissa

koneen tilanneilla mailla on myöskin tämmöinen users club eli käyttäjien kerho jossa tietoja vaihdetaan niin lentäjien kesken kuin huollon osalta

olen aika luottavainen myöskin tämän jatkoprosessin osalta

me olemme nyt merkittävällä tavalla edustaja pekkarinen nopeuttaneet tuulivoiman rakentamista joka myös synnyttää suomeen työpaikkoja lisää päästötöntä energiaa

arvoisa puhemies

tässä nyt teille ensimmäinen esimerkki

ja kun luette tuota budjettikirjaa niin sieltä löytyy muun muassa tämä kaasutinpreemio jolla esimerkiksi vaskiluodon voimalassa vältetään tilanne jossa kivihiiltä olisi käytetty

arvoisa puhemies

aivan kuten ed

suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa

näin ollen se rakentaa oman puolustuksensa uskottavan oman puolustuskyvyn varaan ja tässä suunnittelussa rypäleaseilla on aivan keskeinen rooli

minusta on tärkeää että niissä yhtiöissä joissa hallintoneuvostot on valittu ne hallintoneuvostot toteuttavat sitä tehtäväänsä vievät yhteiskunnallista viestiä sinne yhtiöön päin ja toisinpäin

eräs asia on myöskin hyvä todeta

neuvottelukuntien kokoustiheys on tietenkin sekä sen neuvottelukunnan että yhtiön hallituksen päätettävissä mutta arvioisin että kokouksia voisi olla muutamia vuodessa

niiden vaihtoehtoa emme pysty tänä päivänä tarkkaan ennustamaan mutta voin sanoa sen verran että se vaihtoehto on näiltä tuhovaikutuksiltaan siviileille vielä tuhoisampi

tässä suhteessa minusta tällaista keskustelua ja tämän tyyppisiä ajatuksia voidaan hyvin esittää tulevaisuuden osalta

ja niistä kokouksista maksettaisiin kokouspalkkio mutta näistä paljon julkisuudessa esillä olleista kuukausikorvauksista luovuttaisiin ja tältäkin osalta mentäisiin kohtuulliselle tasolle tai niitä sinkoa tulisi matalalle tasolle ja työstä maksettaisiin palkka ei muodollisesta jäsenyydestä

suomihan tulevaisuudessa hankkii sellaisia rypäleaseita joissa on tämä itsetuhomekanismi

eli kaiken kaikkiaan lienee niin että tämä päätös tämä oslon sopimus tulee jonkun verran muuttamaan tätä tuotantomarkkinaa mutta tällä erää suomi ei tuota sopimusta allekirjoita ja me tutkimme sitten näitä vaihtoehtoja mikäli jotkut potentiaaliset tuottajamaat menevät tähän sopimukseen millä tavalla suomi tämän asian ratkaisee

edusti

tietenkin on selvää että talous on yksi tekijä joka asettaa reunuksia

arvoisa puhemies

ensinnäkin on helppo yhtyä siihen mitä ruotsin kollega on todennut eli meidän selonteossamme on aivan samansuuntaisesti linjattu tuon keskinäisen avunannon artiklan merkitystä ja velvoittavuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan korostaa ja alleviivata sitä että tämän asian valmistelu on elinkeinoministeri pekkarisen vastuulla

se on vahva poliittinen sitoumus ja velvoittaa jäsenmaita mutta pitää korostaa tietysti sitä että se on jäsenmaiden keskistä

eli tosiasia on se että lähes kaikki täällä edustettuna olevat puolueet ovat olleet luomassa näitä järjestelmiä

sitten on vaalit ja vaalien jälkeen katsotaan millä kokoonpanolla niin hallitus kuin eduskunta ja millä periaatteella mutta uskoisin että perusperiaatteet säilyvät entisellään

samoin me olemme mukana ykn alaisessa vastaavan tyyppisessä prosessissa jota ehkä eräällä tavalla voidaan sanoa että suomi priorisoisi

minusta nyt tämän keskustelun hyöty on ollut siinä että kansalaisille on varmasti selvinnyt ja näiden yhtiöiden hallitusten johdolle on selvinnyt se että nämä ohjesäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi ja niitä myös noudatetaan

hän varmasti valmistelee sitä asiaa totta kai niistä nuoteista mitä eu meiltä edellyttää ja euhan edellyttää meiltä sitä että tuottajien omistus fingridissä tulee poistaa ja hoitaa muulla tavalla

korostan myöskin sitä että eulla ei ole ikään kuin sotilaallista koneistoa tämän avunantovelvoitteen takeeksi eli kysymys on siitä että jäsenmaat keskenään sitten määrittelevät sen minkälaista apua pyydetään tai minkälaista apua annetaan

kaivostoiminta on erityinen mahdollisuus ja meillä on paljon lupaavia kaivosesiintymiä kaivoshankkeita ja arvioidaan että parissa vuodessa tulee parisen tuhatta uutta työpaikkaa

tämän työryhmän tehtävä on todellakin koota nimenomaisesti elinkeinoelämän kehittämistä koskevia hankkeita ja esityksiä ja sitten hallitus jalkauttaa niitä normaalin toiminnan ohessa

muilta osin voi sanoa että kun on kysymys yrityksistä jotka on pörssissä listattu niin kovin pitkälle menevä spekulointi ei varmaan ole suotavaa eikä paikallaan

eli näin ollen hetkisen joudumme odottamaan kun valmistelu temmistä valmistuu ja sitten hallitus varmasti keskuudessaan pääsee kyllä yhteisen näkemyksen taakse

laakso viittaa

välikysymysvastauksessaan silloinen vastuuministeri pekkarinen totesi että oli selvitetty juridisesti mahdollisuus takautuvasti periä niitä optiopalkkioita pois ja se ei ole mahdollista

mitä tulee sitten toimitusjohtaja liliuksen eläkkeeseen niin siinä on juuri se kohta että siinä on tämmöinen lisäeläke eli hän pystyy eläköitymään normaalia eläkeikää aiemmin

vielä korostan ja alleviivaan että suomi on totta kai hyvin voimakkaasti sitoutunut näihin humanitäärisiin tavoitteisiin mitä näissä neuvotteluissa tavoitellaan muun muassa miinanraivaukseen ja niin edelleen

tulevaisuus tulee näyttämään millä tavalla tämä tuotantomarkkina kehittyy

nyt kun kolme viikkoa sitten tämä tilanne aukesi huoltovarmuuskeskus määritteli että televerkkojen omistamisen määräysvalta on kansallisesti niin elintärkeä että tuli tarve varmistaa tämä kotimainen omistus

ensisijaisena tavoitteena meilläkin oli se että olisi syntynyt markkinaehtoinen ratkaisu ja sitten toissijaisena vaihtoehtona tämä nyt toteutettu mutta kun valtio omistajalla ei ollut käytössä instrumenttia tämä toteutettiin tällä yhteistyökuviolla varman kanssa

asevelvollisuuden suorittaminen on mielestäni osa tällaista yhteisöllisyyttä

nyt siirrytään sitten solidiumiin joka on myös lisäbudjetissa ja sen hyväksymisen jälkeen jonka uskon eduskunnan tekevän sitten solidium starttaa

nyt kesän aikana on tullut tietoja että varusmiespalveluksen aikana olevat keskeyttämiset ovat kasvussa fyysisistä tai psyykkisistä tai sopeutumattomuussyistä

siinä kootaan omistajaohjauslain mukaisesti ei strategiset omistukset holdingyhtiöön ja tuodaan tämmöinen aktiivinen omistamisen elementti

eli nyt valtio voi silloin kun on kansallisesti merkittävästä toimialasta tai yrityksestä kysymys myöskin hankkia omistuksia mutta alleviivaan kansallisesti merkittävästä toimialasta

sekä kutsunnan että varusmiespalveluksen aikaiseen tukeen panostetaan voimakkaasti ja sitten myöhemmin kutsutaan heidät uudelleen lääkärintarkastukseen

korkeaoja totesi olisi hyvin tärkeätä että ykn alaisuudessa olevat prosessit joihin kaikki maat osallistuvat olisi se ensisijainen foorumi

mielestäni puolustusvoimat jo nykyisellään tekee sekä fyysisen että psyykkisen kunnon vahvistamiseksi kaikkensa ja meidän pitää tietysti katsoa sitten edeltäviin ikäkausiin entistä tiiviimmin

sinänsä varmasti niin kuin ihan ymmärrettävä lähtökohta mutta juuri tällä tavalla tämän tulevaisuuden ennustaminen on vaikeampaa kun aina tavallaan käynnistyy uusi prosessi seuraavan jälkeen

zyskowicz kyllä sitä ohjelmaa voimakkaasti vastusti

tämän tyyppisestä yhteistyöstä jota kautta tähän asiaan voidaan kiinnittää huomiota

niin kuin todettu rypäleaseilla on keskeinen rooli suomen puolustuskyvyssä kun korvataan jalkaväkimiinojen poistumisen aiheuttamaa aukkoa ja tässä suhteessa suomi ei sitten tätä sopimusta l

nyt minusta on tärkeätä että perusteellisesti tämän muutaman kuukauden aikana asiantuntijaryhmä tekee perustyön siitä minkälaisia kannuste ja eläkejärjestelmiä eri maissa on käytössä miten nuo järjestelmät toteuttavat tämän kohtuullisuuden vaatimuksen ja tuon rauhallisen selvitystyön jälkeen tehdään sitten johtopäätöksin

vasemmistoliiton esittämä väite siitä että valtionomistus ja destia takaisivat alhaisemmat hinnat tieurakoissa tarkoittaisi tietenkin käytännössä sitä että destian olisi pitänyt menneinä vuosina voittaa kaikki urakkakilpailut

hintatason takaa se että me olemme kehittäneet tätä kokonaisurakointia josta vastaa tietenkin liikenneministeri vehviläinen ja sitten se että alalla toimii terve ja rehti kilpailu

korostan nyt vielä kerran että tällä valtuudella haetaan mahdollisuutta selvittää destian tulevaisuutta sillä tavalla että se voisi esimerkiksi kumppania hakemalla monipuolistaa sitä omaa rakentamisen repertuaariaan ja tätä kautta kasvaa ja pitää huolta työntekijöistä on tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille kumpula natri ja tennilä ja sitten dolatasi edellisen hallituksen ministeri työntekijöistään

arvoisa puhemies

tähän kysymykseen voisi toki vastata ministeri pekkarinenkin jolla on vastuullaan energiapoliittiset linjanvedot ja linjaukset ja siltä osin tietysti tukeudun siihen näkökulmaan että me olemme kuitenkin hyväksyneet turpeen olennaisena osana ei vähiten muun muassa työllisyyden näkökulmasta

lissabonin sopimuksen rakenteellisen yhteistyön kohta todellakin mahdollistaa paljon siis eu maiden yhteistyötä vaikkapa yhteisten puolustusvoimavarojen kehittämiseksi ja aivan oikein eräällä tavalla vaikkapa pohjoismaistakin yhteistyötä jossa on mukana maita jotka eivät ole euroopan unionin jäseniä voi pitää yhtenä esimerkkinä

ympäristöministeri lehtomäellä taas on vastuullaan lupakäytännöt ja lupamenettelyt ja minulla ei ole ainakaan tiedossa että vapo toimisi esimerkiksi lupapuolella lupaehtoja ylittäen

arvoisa puhemies

eli tässä mielessä en näe tällaista puuttumisen tarvetta

turve on kiistatta asia joka jakaa varmasti eduskuntaa ja jakaa mielipiteitä mutta toistaiseksi minusta vapo toimii niissä rajoissa joita on yhtäältä energiapoliittisesti määritelty ja toisaalta sitten lupaehdoissa annettu myöten

itse odotan tältä rakenteelliselta yhteistyöltä paljon ja varsinkin suomen kaltaiselle pienelle maalle se on äärimmäisen tärkeätä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston päätöksellä joka nyt lisäbudjetin myötä on eduskunnalle annettu me saamme uuden työkalun jolla sinivalkoista omistusta voidaan puolustaa yksin tai yhteistyössä muiden kotimaisten tahojen kanssa näinä aikoina

nyt käsittelyssä olevassa asiassa on minusta yksiselitteisesti kysymys siitä että tällä eun atalanta operaatiolla turvataan kansainvälinen ruoka apu sinne somaliaan ja tässä mielessä tämän perusteet ovat hyvin vahvasti humanitääriset

puolustusvoimat seuraa luonnollisesti tai on tietoinen sen toimintaan mahdollisesti vaikuttavista maakaupoista oli sitten ostajana kotimainen tai ulkomaalainen taho

kysymys ei ole mistään sotilasleikistä vaan kysymys on äärimmäisen tärkeän avun turvaamisesta nälkää näkeville ihmisille

toiseksi suomi tällä päätöksellä mikäli eduskunta niin päättää omalta osaltaan eun jäsenenä ottaa osaa taakankantoon eun kriisinhallinnassa ja usein olen vaistonnut niin että eduskunnassa koetaan että on hyvä että meillä on erityyppistä kriisinhallintaa

jos mennään sitten kysymyksen siihen puoleen että yleensä puhutaan maan ostamiseen liittyvästä lainsäädännöstä niin sitten mennään varmasti oikeusministerin hallinnonalalle

minulla on tiedossa että muutamilla alueilla varmaan useammillakin alueilla suomessa on varsin kovaa kansalaiskeskustelua ja kysymystä juuri siitä miten vapon toiminta on vaikuttanut vaikkapa vesistöihin

meillä elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten osalta koordinointivastuu kuuluu työ ja elinkeinoministeriölle mutta siinä on viisi muuta ministeriötä mukana

eli sellaista ohjetta että valtio omisteiselta yhtiöltä edellytettäisiin ikään kuin lakien ja lupien ylimitoitettua noudattamista tai että ne kriteerit olisivat eri en ole antanut mutta varmasti asiassa on syytä olla tarkkana ja siltä osin kun puhutaan vaikkapa vapon toiminnan turvetoiminnan vaikutuksista vesistöihin se on totta kai

saman tyyppisesti voidaan sanoa tämä kokemus palvelee myöskin sitten vaikkapa suomen kauppalaivaston turvaamista jos sellainen tilanne joskus eteen tulisi

nyt käynnistimme tällä viikolla työn ja yhteistyössä teemme voisiko sanoa tämän vuoden aikana esityksen siitä miten nuo palvelut voidaan tuottaa niin että ne tehtävät tulevat suoritetuiksi ja säästöt toteutetaan

toisin kuin täällä arvioitiin pohjanmaa soveltuu tähän saattotehtävään eli siitä ei ole kysymys eikä sen tehtävänä olekaan merirosvojen kiinniottaminen

eli tämän vuoden aikana ei veisi

arvoisa puhemies

nyt tietysti talvisotaa muisteltiin perustellusti viime lauantaina eri tilaisuuksissa ja siihen tilanteeseen jouduttiin huonosti valmistautuneena muun muassa materiaalin osalta

tällä on pystytty estämään näiden ruokakuljetusten ryöstely mutta sen sijaan kauppalaivoja siellä on ryöstetty tunnetuilla tavoilla ja kidnapattu henkilöitä näistä aluksista

niissä on perimmiltään kysymys siitä että nämä alukset eivät ole ikään kuin sopeutuneet siihen saattosysteemiin ja ovat ottaneet ikään kuin oman vastuun tunnetuin seurauksin

se perustuu siihen että meillä on edelleenkin laaja reservi puolustusmäärärahat ovat mahdollistaneet modernit hankinnat ja kehitys lähialueilla on ollut tässä suhteessa myönteistä eli lähialueilla joukkojen määrää on pienennetty

arvoisa puhemies

meillä on valmiuksia edetä niin että aikaistaisimme osittain tuota tilausta ja myöskin tarkastelemme muita tulevia hankintoja jotka perustuvat tilausvaltuuksiin

tähän tehtävään oli kovasti halukkaita mikä on aina myönteinen asia

haavisto tässä totesi että tuon maanosan ja maan ongelmat eivät suinkaan tällä asialla tai tällä operaatiolla ratkea vaan ne ovat paljon vakavammat ja syvemmät

millä tavalla voisimme niitä aikaistaa ja sillä tavalla sisu auton tilannetta helpottaa

siltä osin suomi pienellä mutta ymmärtääkseni tärkeällä panoksella osallistuu muun muassa ugandassa yhdessä eu maiden kanssa koulutukseen jossa koulutetaan nimenomaan somalian turvallisuusjoukkoja